ei pidä myöskään unohtaa sitä että jos kannatusta todella alueella on niin pienemmästäkin vaalipiiristä mennään läpi puolueen listalla

mutta kuinka paljon meidän yritystoimintojamme seisoo sen takia että niissä ei todellakaan ole resursseja asioiden oikealla lailla hoitamiseksi

toivottavasti tämä saadaan nytten hoitumaan järkevällä tavalla eteenpäin ja saamme ne pienetkin kohdat sieltä vielä estettyä ettei vain vahingossa joku ylimääräinen säädös jää sinne sisälle

ja sitten samanaikaisesti ely keskukset hoitavat paljon semmoisia asioita kuten esimerkiksi rantarakentamisen ja haja asutusalueitten rakentamisen poikkeusluvat

meiltä on syrjäseudulta vähennetty kaikkia valtion viranomaisia rajavartiostoa vedetään nytten alas liikkuvan poliisin resurssit menevät alas ja kaikki nämä

tässä on oikeasti olemassa pelko että jos me emme nyt tee tätä osakeyhtiömallia niin voi olla että esimerkiksi puolalainen firma voittaa kilpailun ja yhtäkkiä minun kotikuntani savukosken metsäasioista vastaakin tämä puolalainen firma ja sen jälkeen me olemme ongelmissa

tämä perussuomalaisten vaalivoitto viime vaaleissa näytti sen että se onnistuupi

muita lapin matkailun kannalta hyviä asioita on myöskin tämä rataliikenteeseen liittyvä asia elikkä esimerkiksi moottorikelkoilla ei ole tällä hetkellä käytännössä pystynyt ylittämään rataverkkoa juuri mistään paikasta

savukoskelaisina me olemme todenneetkin siihen että jos me poliisin haluamme paikalle niin kyllähän me sanomme vähintään että joku on ollut suden tai ahman perässä kyllä tulee virkamiehiä ja virka apua vaikka kuinka paljon

nämä asiat niin kuin monta muutakin asiaa varmasti voisi siirtää ely keskuksista aveista kuntien tai jonkun muun viranomaisen hoidettavaksi

tämä kokonaisuus on nytten todellakin lisäämässä byrokratiaa ja on ainakin minun käsitykseni mukaan myöskin hallituksen omien toiminta ajatusten vastaista joten toivoisin että nämä asiat otettaisiin huomioon kun tätä lakia valmistellaan ja selvitetään sitten valiokuntakäsittelyssä

viime vuosina julkisessa keskustelussa on esitetty useita kertoja että oman uskonnon opetus tulisi korvata kaikille yhteisellä elämänkatsomustiedolla

eli ensimmäinen asia meillä olisi ely keskusten osalta tehdä kunnon rohkea remontti ja katsoa mitä varten ely keskukset oikeasti ovat olemassa

mutta nyt minä kysynkin teiltä arvon ministeri

monilla yrittämisen aloilla nykyään on menty siihen tilanteeseen että vaaditaan yhä vaikeampia ja vaikeampia jopa turhiakin jatkokoulutuksia jotka eivät sitten kuitenkaan vaikuta siihen yritystoimintaan millään tavalla

kiitoksia siitä että me nytten tässä aikataulussa olemme tämän asian saaneet liikkeelle ja toivottavasti ei mitään muitakaan ongelmia nyt enää tule ja kaikki hoituu niin että se on aikataulullisesti järjestetty

onko tässä ohjelmassa minä en pikaisella lukemisella löytänyt omaa turvallisuuspakettia turvapakettia syrjäseutujen ihmisille siis ihmisille ei eläimille vaan turvapaketti ihmisille

tosin tässäkin asiassa on huomioitava turvallisuus ja muut vastaavat alueen asiat mutta saamme järkevää toimintaa nyt sitten käytäntöön tämän mukaisesti

niin kuin tässä aikaisemmin tuli jo esille niin kyllähän nämä rakennusluvat on järkevämpi hoitaa siellä missä nämä asiat oikeasti tunnetaan ja tiedetään

elikkä tämmöistä paperibyrokratiaa ja ylimääräisiä koulutuksia pitäisi aivan reilusti ja rohkeasti pyrkiä myöskin vähentämään eikä vain lisäämään koulutusta koulutuksen takia

ja emmehän me kyllä nyt sitten varmasti pane pahaksemme vaikka niitä vaalimainoksiakin saa jatkossa laittaa järkevämmin paremmin helpommin ettei niistäkään tarvitse alkaa tyhjiä selittelemään

kunnissa jos jossakin tiedetään se onko tuon järven rannalle järkevää rakentaa ovatko siinä minkä matkan päässä minkäkinlaiset asiat ja miten jätevesiasiat ja muut ovat hoidettavissa

toivon että tämän lain voimaantulon jälkeen lääkäreillä olisi rohkeutta tehdä selvästi päätöksiä että henkilö ei ole enää kykenevä ajamaan taksiautolla

hyvä on jos sinne tulee ohjeistuksiin myöskin se mikä on järkevä tapa ja on hyvä että sieltä on tulossa ohjeistuksia sijainnista ja sisällöstä

siksi minä sanoinkin minä tässä jatkan että suomessa meillä on hyvät järjestelmät olemassa ja sen takia meidän ei ole tarve kiireellä lähteä vaihtamaan järjestelmiä

ei ole kysymys evankelioivasta opetuksesta

ei ole mitään järkeä että kaukaa ely keskuksesta tulee viranomainen joka tarkistaa asiat kysyy lausuntoja eri puolilta ja on hyvin ulkopuolinen ja tietämätön sen asian hoitamisesta kunnolla

italiassa ja kreikassa voittanut puolue tai vaaliliitto saa aina automaattisesti puolet ylimääräisistä paikoista parlamenttiin mikä pienentää joskus rajustikin muiden puolueiden edustusta

esimerkiksi näissä eilen käydyissä italian parlamenttivaaleissa eniten ääniä saaneen vasemmistokoalition ja toiseksi tulleen silvio berlusconin vaaliliiton kannatuksen välinen ero oli alle puoli prosenttia

tässä jos jossakin on todella paras ja yksinkertaisin asia mistä voitaisiin ympäristöpuolella lähteä tätä byrokratian purkuasiaa laittamaan liikkeelle

lisäksi kiinnitin huomiota siihen että lakiesityksessä oli tällainen kohta että on oltava kuljetettavan ajoneuvon ajo oikeus

koulujen uskonnonopetus antaa oppilaille tietoa oman uskonnon perustasta teologisesta pohjasta etiikasta oman kirkkokunnan ja osin myös muiden kirkkokuntien ja uskontojen historiasta

ensimmäinen asia olisi että rakennusluvat hoidettaisiin kunnissa ja se tarkoittaisi sitä että vältyttäisiin ensinnäkin näitten ylimääräisten asemakaavojen tekemiseltä

tähän ei monestikaan kiinnitetä huomiota mutta olen iloinen tästä lisäyksestä sillä kyllähän taksin kyytiin nousevalla henkilöllä on oltava luottamus siihen että kuskilla on varmasti kaikki asiat kohdallaan

kiitoksia tästä esityksestä

arvoisa puhemies

suurin osa kansastamme kuuluu edelleen kristilliseen kirkkokuntaan joten oman uskonnon opettaminen on pääasiassa kristikunnan kristinuskon opettamista ja se lienee jokaisen tunnustettava että kristilliset arvot vaikuttavat hyvin paljon yhteiskuntajärjestyksessämme

hyvin monesti muutamankin rakennuksen takia teetätetään isoja ja kalliita kaavoja aivan suotta

turhan takia teetätetään paperitöitä viedään rahaa aikaa semmoiseen asiaan mitä ei oikeasti tarvita

me olemme tehneet tässä nytten valinnat miten tämä laki on järkevä viedä eteenpäin ja minä olen tyytyväinen siihen ratkaisuun mihin tässä on päästy

kristillinen arvopohja on ollut tämän maan rakentamisessa kestävä perusta ja siitä on koitunut paljon hyötyä myös sellaisten ihmisten elämään jotka eivät omakohtaisella tasolla jaa kristillistä uskonnollista vakaumusta

viime hallituskaudella on tapahtunut sitä että on tullut asioita tänne taajamiin mutta viimeisen vuoden aikana tilanne on entisestään todella pahentunut

minun käsitykseni mukaan kuntien tehtävät eivät tulisi tässä lisääntymään sillä kunnat antavat joka tapauksessa kaikista rakennusasioista lausunnot kaava asioista tulee lausuntojen antamiset ja kaikki muut vastaavat asiat elikkä työt eivät tulisi kyllä lisääntymään tästä juuri ollenkaan

kilpailuneutraliteetin asiat on saatu tällä toivottavasti hoidettua ja tämän mukaan me pystymme hoitamaan asioita eteenpäin

edustaja virolainen kiinnitti siihen huomiota kun sanoin että tämä elinten luovuttaminen on pyyteetöntä

onko valtiolla mitään tarkoitusta esimerkiksi tänne pääkaupunkiseudulle helsinkiin keskittyneiden valtion organisaatioiden hallinnon läpikäymisessä

käytännössähän koko tässä lakimuutoksessa on yksinkertaisesti kyse vain siitä että valtion metsätalouden liiketoiminnan muoto muutetaan osakeyhtiömallissa hoidettavaksi

on ehkä hyvä että olette todellakin tuonut asian korostetummin esille sillä kansainvälisesti juuri niin kuin sanoitte tässä on todella suuria ongelmia

elikkä näillä eväillä todellakin kannatan tehtyä esitystä

tämä täytyy muistaa kun tästä asiasta keskustellaan

arvoisa puhemies

mutta oman uskonnon opetus jos se hyvin toteutetaan on ehdottomasti hyödyksi lapsille eikä meidän tule edistää sellaisia ratkaisuja että uskonnonopetusta annettaisiin tässä maassa vähemmän

onko tämä esitys vielä valmis

minä omalta osaltani olisin kyllä valmis viemään tämän esityksen vielä paljon pidemmälle elikkä siihen että lähes kaikkien haja asutusalueitten rakennusten osalta se rakennuslupa myönnettäisiin kunnassa eikä ely keskuksessa

olemme kuulleet aivan järkyttäviä tarinoita siitä miten ihmisiltä riistetään näitä erilaisia ruumiinosia ja tulokset ovat aivan hirveitä mitä olen kuullut

voitaisiinko nämä kaikki käydä nyt systemaattisesti läpi ja miettiä siirtäisimmekö me näitä tekeviä käsiä sinne maaseudulle missä on halpoja asuntoja rakennuksia ja toimijoita jotka haluavat elää ja vaikuttaa siellä

minun mielestäni tämän kyseisen lakikokonaisuusesityksen olisi pitänyt olla osana tätä kalastuslakiasiaa koska kyse on ihan samasta hallinnosta sen tehtävien hoitamisesta ja kokonaisuudesta

elikkä kun tämä laki tulee voimaan on työn alla monia käytännön asioita esimerkiksi verotulojen jakaminen lapin kunnille

eli sen takia meidän tuleekin kotimaassa kannustaa tätä meidän omaa toimintaamme ja kehittää sitä niin että voimme saada mahdollisimman paljon käytettyä elimiä mitä saadaan käyttöön täältä eikä jouduta missään tapauksessa ulkomailta niitä ottamaan eikä kannustamaan tätä järkyttävää ulkomaalaista kauppaa kehitysmaista

minä en omalta osaltani pysty hyväksymään tätä ilo sopimusta ennen kuin olen varma siitä että erityisesti tuolla saamelaisten kotiseutualueella henkilöt jotka kokevat olevansa saamelaisia todellakin saavat olla tässä määritelmässä ja ilo sopimuksessa mukana

esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon osalta todetaan perusopetussuunnitelman perusteissa

ihmettelen tosiaan minkä takia näitä nyt aletaan erillisinä palasina käsittelemään kun on kyse todella isosta kokonaismuutoksesta ely keskusten kalataloushallinnon asioitten hoitamisessa

kyllä näyttää siltä että monilla muilla ympäristöhallinnon laeilla ja kaikilla muilla on estetty tätä hajautettua rakentamista jo niin paljon että kyllä ihmisellä pitää tosissaan olla syy siihen minkä takia hän haluaa rakentaa jonnekin syrjäisemmälle alueelle

evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä

on monia muitakin käytännön asioita ja jotta ne varmasti tulevat toteutumaan tämän hallituksen esityksen mukaisesti meidän pitää katsoa käytäntöön nämä asiat

ehdottomasti kieleen kulttuuriin liittyvät asiat mitä kaikkia on näiden perinteisten elinkeinojen nykyaikaistaminen kaikki tällaiset asiat näiden pitäisi olla tässä matkassa ettei tämä jää vain pelkiksi kauniiksi sanoiksi

on hyvä että tämä lakiesitys nyt saadaan valmiiksi koska tällä tavalla saadaan rauha myöskin henkilökunnalle ja nyt sitten metsähallituksen työntekijät saavat tässä työrauhan

pyhäkoulu ja pirttiseurat kuuluivat keskeisesti myös omaan lapsuuteeni ja olen siitä kiitollinen vanhemmilleni että he antoivat minun osallistua kaikkeen tämmöiseen kristilliseen toimintaan

mutta se miten kirkon tai herätysliikkeiden puitteissa harjoitettiin uskontoa oli erilaista toimintaa kuin uskonnonopetus kouluissa ja niin se on nykyäänkin

kouluikäisten lasten äitinä ja kotiseurakuntani kirkkovaltuutettuna tämän tiedän ja sen takia en voi missään tapauksessa yhtyä kontulan tekemään esitykseen

olen nimittäin ottanut vahvasti kantaa tämän kalastuslain tiettyihin kohtiin ja varsinkin tämän kalastusasetuksen juuri tähän kohtaan että hauenpyyntiä ei saa rajoittaa

olen perehtynyt asiaan todellakin pitkäaikaisten kokemusten perusteella miksi tämä asetus ei todellakaan vastaa näitä asioita niin kuin pitäisi käytännössä hommien olla

lyhyesti sanon sen että minun esitykseni nyt koko tähän lakikokonaisuudistukseen on se että asiat pitäisi hoitaa alueellisesti koska suomi on iso maa

ihan eteläisessä suomessa lähellä kaupunkeja virkistyskalastusasiat ovat totaalisesti erilaisia kuin meillä pohjois suomessa ovat nämä kalastusasiat

ei näitä esityksiä tyhjästä vedetä missään päin suomea mutta otetaan huomioon että suomi on iso maa ja erilainen maa ja olosuhteet ovat erilaiset

esimerkiksi meillä lapissa hauenkalastuksen osalta lappilaiset ovat minulle viimeisten päivien aikana sanoneet että onpa harvinaisen älytön esitys samanaikaisesti kun hauenkalastuksen ihmiset ovat sanoneet että miten joku voi noin typerästi sanoa kuin minä olen sanonut

arvoisa puhemies

kunnioitan näitä kontulan tekemiä esityksiä mutta itse olen sitä mieltä etten antaisi yhtään tässä asiassa nytten periksi sen vuoksi että jos nuoret pääsevät millään tavalla vaikuttamaan itse siihen tilanteeseen osallistuvatko he uskonnonopetukseen vai eivät niin helposti nuoret leimautuvat siinä että jaa sinäkö olet niitä uskovia uskovaisia

pohjoinen on täynnä hyviä mahdollisuuksia mutta kuitenkin nykyhallituksen toiminnassa näyttää siltä että kaikki asiat silti keskitetään vain eteläiseen suomeen

tämä työssäoppiminen on todella hyvä ja hieno asia mutta minä haluan ottaa esille sen että monissa oppilaitoksissa tätä on käytetty myöskin säästökonstina säästömenetelmänä jolla on saatu aikaiseksi säästöjä kun ei tarvitse olla henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa näitä työssäoppivia henkilöitä nuoria

elikkä lähtökohtana tulee jatkossakin olla se että kaikki osallistuvat tähän normaaliin uskonnonopetukseen joka on olennainen osa meidän yhteiskuntajärjestystämme ja lainsäädäntömme

tuopiko se arktista luontoa säilyttäviä pohjoisen luonnonvaroja järkevästi hyväksi käyttäviä ja sitten muutenkin pohjoisen ihmisiä työllistäviä asioita työpaikkoja heille ja sinne se on meistä kiinni

minä olisin omalta osaltani esittämässä ja toivomassa että tätä työssäoppimista valvottaisiin oppilaitoksia valvottaisiin että työssäoppiminen hoidetaan oikealla tavalla

lopuksi

olen nähnyt aivan liian monta nuorta jotka on nakattu johonkin työpaikkaan ja jotka ovat todellakin jääneet heitteille sen työssäoppimisjakson aikana

arvoisa puhemies

edustaja myllykoskelle vain haluaisin tässä sanoa että tämä lakiesitys ei heikennä eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa näihin toimintoihin

sana kerjääminen on erittäin vaikea muuten tulkita niin että siinä on tämän koko esityksen ehkä suurin ongelma

tämä lakiesitys selkeyttää metsähallituksen hallituksen toimintaa ja työtapoja

me olemme varmaan kaikki sitä mieltä myöskin nämä jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä esitystä että järjestäytyneeseen kerjäämiseen tulee puuttua tavalla tai toisella

ei kaikkia pieniä asioita ole voitu etukäteen kaikissa asioissa huomioida ja tämän lain soveltaminen on nyt sitten semmoinen asia mitä meidän todellakin täytyy katsoa että se hoidetaan asianmukaisesti kaikissa asioissa sen mukaan mitä olemme tarkoittaneet